näin ollen oikeus saada vuosiloma siirretyksi koskisi loman ajankohtaan sijoitettuja sairauspäiviä

tämä on hallituksen esitys ja me toivomme että tässä tapauksessa myös euroopan unionin aloitteesta ja säädöksistä johtuen suomen lainsäädäntö saatettaisiin näiden linjausten tasalle

ensinnäkin tämä aluehan on nyt äkillisen rakennemuutoksen alue joka tietysti mahdollistaa myös tämän korvaavan työn ja uudenlaisten investointihankkeiden edistämistä joka on semmoista pitkäjänteistä työtä tälläkin alueella

toiseksi joensuun seutu on nyt myös tämän pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilun piirissä osa sitä ja kun tiedetään että sillä alueella nimenomaan joensuun kaupungin alueella on erittäin paljon pitkittyvässä työttömyydessä olevia ihmisiä meidän ajatuksemme on se että tällä toimenpiteellä on vaikutusta myös tähän pitkittyneen työttömyyden taittamiseen

yrttiaholle vain toteaisin sen että palkkatuen ajatuksena meillä on se että entistä enemmän se menisi avoimelle sektorille joka johtaisi oikeisiin työpaikkoihin

totta kai jos työllisyys ykkönen menee tästä huonompaan suuntaan kohti talvea ja kevättä menee tästä huonompaan suuntaan meidän pitää reagoida myöskin näitten määrärahojen suhteen seuraavissa lisäbudjeteissa

näissä toimenpiteissä joita nyt tehdään lisätään kuitenkin oppisopimuskoulutuksen määrää mutta myös näitä korvauksia

tällä tavalla myös budjettiriihessä sovittiin että erikseen nyt tehdään toimenpideohjelma tämän vuoden loppuun mennessä pk sektorille siitä miten siellä oppisopimuskoulutusta nuorten peruskoulutusmuotona voidaan parantaa

edustaja filatov kiinnitti huomiota tärkeään asiaan nimittäin pitkäaikaistyöttömien elämäntilanteen hallintaan ja pelkoihin sitten lähteä mukaan

tämä idea siitä että tässä toisessakin nivelvaiheessa koulutuksen jälkeen työelämään olisi nuorille enempi sitä tukea ja opastamista ja auttamista on kyllä tosi tärkeä asia koska se tietämys työelämästä ja sen pelisäännöistä on erittäin heikkoa itse asiassa

siinä tarvittaisiin tässäkin nivelkohdassa sitä yhteistä tukemista nuoria koskien

tässä on ollut tilaisuus nyt muutama tunti kuunnella tätä hyvin monipolvista keskustelua hyvää keskustelua sinänsä ja tuli mieleen että pitäisikö jotenkin palata nyt perusasioitten äärelle ja se on se että suomessa on erittäin vakava tilanne

suomessa ei ole pelkästään taloudellinen kestävyysvaje vaan meillä on sosiaalinen kestävyysvaje ja se tulee kasvavan työttömyyden ja sen pitkittymisen myötä joka aiheuttaa suurta syrjäytymistä tässä yhteiskunnassa

niin kuin täällä on käynyt ilmi tämä myönteinen kehä ei ole lähtenyt vielä liikkeelle ja se myönteisen kehän kaikkein tärkein asia on se että me saamme kasvua aikaan me saamme viennin vedon parempaan malliin kuin se on nyt ja me emme ole siinä maailmanlaajuisessa ja osittain eurooppalaisessa kasvuimussa mukana nyt näillä tuotteilla ja palveluilla joita me viemme

vaikka meillä on valoisia esimerkkejä investoinneista suomeen niin tämä investointien aste on edelleenkin erittäin alhainen ja kotimarkkinat ovat myöskin vähän hiipumassa monista syistä johtuen

tässä mielessä me tarvitsemme näihin kaikkiin toimenpiteitä mukaan lukien se että työmarkkinaratkaisut odottavat nyt tekijöitänsä ja pakkolakipaketin varjossa näitä neuvotteluja nyt käydään

toivon mukaan niissä onnistutaan niin että voi syntyä asiallisia pitkäkestoisia työllisyyttä tukevia työmarkkinaratkaisuja vielä suomeen

tässä mielessä tämä sdpn hyvin punnittu rakentava reilu ja realistinen ohjelma nimenomaan tähtää siihen että meidän pitää yhtä aikaa huolehtia kahdesta asiasta

mutta samalla pitää vahtia että me emme tärvele kasvun edellytyksiä ja tämä on taitolaji politiikassa ja tämä meidän ohjelmamme tähtää siihen että näitä kasvun edellytyksiä joita yhteiskunta voi kuitenkin luoda ei tärvellä

ja yksi hanke sieltä puuttuu ja se on se että suomi tarvitsee palvelusektorin kasvu työllisyys ja kehittämisstrategian mukaan lukien matkailun

siihen liittyy energiaverotus siihen liittyy väylämaksut

arvoisa puhemies

täällä edustaja toivakka kysyi sitä mitä merkitsee tämä hallituksen eilen iltakoulussa käsittelyssä ollut terveen kilpailun toimenpideohjelma ja ennen kaikkea päivittäistavarakaupan osalta

terve kilpailu yrittäjyys ovat arvossaan tässä maassa eikä tämä tarkoita sitä et teikö näihin k kauppoihin tai s marketteihin voi lähiruokaa tulla

mitä se käytännössä merkitsee

mutta se tuo kilpailuviranomaisille parempia välineitä katsoa ovatko pelisäännöt reilut ja terveen kilpailun kannalta oikeat että ei tule kohtuuttomia kauppaehtoja ei saa kauppakumppania syrjivää toimintaa tehdä ja että ei saa semmoisia ylimääräisiä ehtoja asettaa esimerkiksi kieltoa muille toimijoille jnp

edustaja kärnä kyseli tästä raamisopimukseen liittyvän kolmen päivän ja siihen liittyvän työnantajalle tulevan verokannustimen asiantilasta

nyt on tietysti tässä ollut monenlaisia keskusteluja tälläkin viikolla ja varmaan niitä jatketaan mistä me ulospääsyreitti löydettäisiin jotta tämä tärkeä sopimuksen osa saataisiin toteutettua kun nämä liittyvät myös budjettilakeihin jotka olisi tarkoitus vielä antaa ensi vuoden alussa

töitä siis tehdään sen reitin etsimiseksi

tässä työssähän on selvät nuotit miten me menemme nyt eteenpäin

sitten edustaja mäkipään puheenvuoroon sen vielä sanoisin tässä ja se liittyi tähän syrjäytymiseen ja tähän nuorten ihmisten valumiseen työkyvyttömyyseläkkeelle

annan kovasti arvoa että olette täällä jaksaneet olla koko ajan samoin kuin rehn on ollut koko iltapäivän täällä

tähän liittyen tässä on sekä käytetty paljon puheenvuoroja puolesta että myös kuvattu niitä ongelmia joita tähän lain kumoamiseen liittyy

ehkä se suurin valuvika joka tähän uudistuksen valmisteluun liittyy on kuitenkin se että tässä ei ole riittävästi otettu huomioon niitä vaikutuksia jotka tästä tulevat myöskin henkilöstöön

on selvää että tällaisen lainsäädännön täytyy olla vaikutuksiltaan sellainen että se tukee kuluttajien pyrkimyksiä yrittäjien pyrkimyksiä mutta myöskin henkilöstön asemaa näillä työpaikoilla

tällä on henkilöstövaikutuksia palkkoihin työaikoihin lastenhoitojärjestelyihin turvallisuuteen koska yksin työskentely tulee ilman muuta lisääntymään ja näitä vaikutuksia ei tässä lain perusteluissa ole riittävästi analysoitu

minä todella toivon että tähän liittyen tällaiset olisi saatu aikaan koska nämä vaikuttavat henkilöstön asemaan

silloin tehtiin minusta varsin fiksulla tavalla se uudistus yhtä aikaa tehtiin lainmuutos ja sitten samalla ratkaisuja jotka vaikuttavat henkilöstön asemaan ja saatiin aika fiksu kokonaisuus

arvoisa eduskunnan puhemies

kaksi kolmasosaa päivittäistavarakaupasta sen markkinoista keskittyy suuriin myymälöihin ja supermarketeihin

isot pystyvät tekemään ratkaisuja ja kestävät tappioita mutta taajamien ulkopuolella olevat myymälät tai erikoisliikkeet joutuvat todennäköisesti aika ahtaalle tässä tilanteessa

sitten henkilöstöön liittyen

näitä tavoitteita emme näistä ulkopuolisista tekijöitä johtuen tule tietenkään saavuttamaan mutta eivät ne tavoitteet vääriä senkään jälkeen ole

se on aivan selvää että silpputyön ja osa aikatyön osuus todennäköisesti kasvaa tämän myötä ja tähän maahan tulee paljon ihmisiä niin kuin työn sankareita joita ei enää yksi työ elätä vaan täytyy olla useamman työn sankari tullakseen ylimalkaan enää työllään toimeen

monet asiantuntijathan ovat tämän lainuudistuksen myötä korostaneet sitä että tämä johtaa kuluttajien kannalta pikemminkin siihen että kuluttajien käyttäytyminen jakautuu vain useammalle päivälle mutta ne volyymit eivät välttämättä siellä kasva

viime kädessä kaupan suuri intressihän olisi työllistävyyden ja selviytymisen kannalta että ihmisillä olisi jotenkin ostovoimaa ja tulevaisuudenuskoa että voi investoida ja ostaa

siihen nähden tietysti voisi ajatella että tässä voisi olla rumempiakin työttömyyslukuja

sitten minäkin haluaisin en niinkään että olen itse näitä asioita hirveästi pohtinut nostaa tämän yhden asian esille ja niitä puheenvuoroja on ollut liian vähän tässä yhteydessä monissa muissa kylläkin jotka ovat muistuttaneet siitä että pyhä on lepopäivä eikä tavaraonnen tavoittelupäivä

kuntakokeilu oli yksi esimerkki tästä ponnistuksesta

jotenkin ihmisillä pitäisi olla kuitenkin semmoisia kuluttamisesta erillään olevia suvantovaiheita elämässään ja joku rytmi sille että kaikki ei ole kaupan

ehkä vähemmälle huomiolle on jäänyt se että me olemme panneet erittäin paljon painoa myöskin maahanmuuttajien ja maahanmuuttajanuorten työllistämiseksi ja lisänneet tähän liittyvää rahoitusta heidän sijoittamisekseen tähän yhteiskuntaan juurevasti ja oikealla tavalla

on syntynyt globaalit vähittäiskauppamarkkinat paikasta riippumatta nimenomaan verkkokaupan kautta ja voi olla että juuri kivijalkakauppa ja verkkokauppa voivat muodostaa tulevaisuudessa ihan hyvän liittolaisuuden ja se voi myös näitä kivijalkakauppoja pitää tässä maassa hengissä

pääviesti on se että olisi ehdottomasti pitänyt henkilöstön asemaan liittyvistä muutoksista jotka vaikuttavat sopimuksiin ja lainsäädäntöön neuvotella yhtä aikaa tämän lakimuutoksen kanssa

miksi näin ei nyt tehty kun se tehtiin jo edellisellä kerralla

tästä teemasta voidaan keskustella vielä myöhemmin tarkemmin

lopuksi toinen asia minkä haluan sanoa on kysymys ehkä meidän vakavimmasta asiastamme

mutta ajatuksenani oli puhua harmaasta taloudesta josta täällä on päivän mittaan aika paljon puhuttu ja palauttaa mieliin että viime hallituskaudella oli harvoja asioita joita oppositio arvosti hallituksen työssä ja harmaan talouden torjunta oli yksi niistä

ja se johtui siitä että määriteltiin harmaan talouden mittava torjuntaohjelma ja valtaosa lähes kaikki niistä toimenpiteistä pantiin myöskin täytäntöön

näiden toimien lisäksi meillä myös työmarkkinatuen rahoitusvastuuta siirretään kuntatasolle mutta valtio tulee myös vastaan siinä että sitä rahoituskustannusta jaetaan valtion ja kuntien kesken ja kunnat ovat olleet suhtkoht tyytyväisiä tähän periaatteeseen

ehkä tässä puhemies tärkeimpiä uudistuksia joita nyt budjettiesitykseen liittyy ja keskustellaan sitten yksityiskohdista kun keskiluokka yks

pelkästään jo siinä mitä verohallinto kykeni tekemään tämä tavoite saavutettiin ja ylitettiin joten siis ne panostukset harmaan talouden torjuntaan tuottavat moninkertaisesti

sen takia olisi äärettömän tärkeätä että tämä liikkeelle lähtenyt vakava työ ei jotenkin nyt surkastuisi vaan tulisi uusi harmaan talouden torjuntaohjelma jatkoksi niin kuin hallitus on nyt sitten luvannut ja osittain peruuttanut niitä leikkauksia joita harmaaseen talouteen liittyy

näitä on muun muassa se että me tilaajavastuulakia uudistimme niin kuin hyvin muistatte viime kaudella ja siihen liittyi myöskin tämä tunnistinkorttiin tuleva veronumero joka johti niin kuin täällä edustaja heinäluoma päivällä jo sanoi siihen että vaikka rakennusalalla työttömyys kasvoi niin työtuntien määrä nousi

tämä veronumeron laajentaminen muillekin aloille olisi perusteltua ennen kaikkea liikenteeseen kuljetuksiin tämäntyyppisille aloille niille soveltuvalla tavalla tämä on yksi tavoite

julkisissa hankinnoissa meidän pitää ehdottomasti tavallaan poissulkea sellaisia yrityksiä jotka ovat tehneet vakavia rikkomuksia niitä ei tarvita julkisissa hankinnoissa

se voidaan räätälöidä meidän olosuhteisiin

tässä vain muutama esimerkki niistä tavoitteista joita me olemme pitäneet tärkeänä tässä jatkotyössä ja minä toivon että näistä voisi tarttua myöskin hallituksen omaan ohjelmaan nyt kun oletetaan tai ainakin toivon että sellainen tässä valmistuu hiljakkoin ainakin me toivoisimme sitä

sitten täällä perussuomalaisten puheenvuorossa kysyttiin sitä onko meidän vaihtoehto ohjelmassamme kiinnitetty huomiota maahanmuuttoon ja tähän pakolaisten kasvavaan määrään ja kotouttamistoimiin

tähän tarvitaan lisärahoitusta kuntiin sijoittamiseen heidän ammattipätevyytensä ja kielitaidon lisäämiseen ja siellä meidän vaihtoehto ohjelmassamme on esitetty lisärahoitusta tähän hankkeeseen

kun palkansaajaliike teki hyvin vastuullisen esityksen työnantajille pitkästä sopimuksesta niin se tarjosi nollasopimusta yhdelle vuodelle ja sitten toisen vuoden sitomista vientiteollisuuden ja avoimen sektorin kehitykseen

sinne sisältyi myös esityksiä tel maksun tämäntyyppisestä alentamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta työnantajille ja sen vastuun siirtämistä palkansaajille

näin tekee vastuullinen ay liike saadakseen kunnon sopimuksen tähän maahan aikaan

se on sitten eri asia kun me mietimme ylimalkaan näitten yritystukien tulevaa kehittämistä ja sitä kun niitä vähennetään kootaan löytyykö sitten jotakin tapaa jolla tähän asiaan voidaan puuttua

tämä on osa tätä

kuntakokeilussahan onkin juuri se idea että pitäisi miettiä tämmöisiä uusia polkuja uusia ideoita joita voitaisiin sitten katsoa ja sitä tarvitaanko myös lainsäädännöllisiä muutoksia tämän matkan varrella

edustaja mattila pohti sitä että voi pitää tilavaksi koulutukseen koulutus voiko työvoimapoliittisella koulutuksella olla parempaa käyttöä myös sosiaalialan koulutuksissa

totta kai meille on laadittu uusi kuluttajapoliittinen ohjelma valtioneuvoston päätöksen tasolla ja kuluttajajärjestöjen rahoituksellista pohjaa on hieman vahvistettu koska tämä kansalaisyhteiskunta näissä asioissa on tärkeä toimija

se summa pieneni sen takia että nämä tarpeet vähän vähenivät

koulutustakuun periaatteesta pitäisi vastata kuntien ja sitten tästä muusta yhteistyössä tietysti valtion ja toisaalta sitten elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden

ajattelen vain näinkin että yksi idea voisi olla se että voisi olla sama oppisopimusoppilas useamman työnantajan kanssa tekemässä oppisopimuskoulutusta koska yrittäjät usein valittavat sitä että se on aika pitkä sitoutuminen

ja pitäisikö yhdistää jotain työpajatoimintaa ja oppisopimuskoulutusta hakea tämmöisiä joustavampia työkeskeisiä muotoja juuri niille nuorille usein pojille jotka tavallaan tarvitsevat tämän tyyppistä koulutuspalvelua